puolustusvoimien resurssitoiveet ja todellisuudessa käytettävissä olevien verovarojen riittävyys on ollut koko tämän selontekoprosessin ajan yksi kuumimmista kysymyksistä ja keskustelussahan on hyvin tullut ilmi että tämä oli asia jossa myös valiokunnassa oli hyvin erilaisia arvioita

arvoisa puhemies

tällä tavalla on syntynyt iso osa siitä joukosta josta me nyt kaikki olemme huolestuneita eli näistä nuorista joilla ei ole toisen asteen koulutusta

hallitus on tehnyt elvyttävää talouspolitiikkaa jolla on pyritty pehmentämään tämän kansainvälisen taantuman vaikutusta suomeen

oliko helsingin valtuutettujen viesti selvä että helsinki ja pääkaupunkiseutu tarvitsevat tulevina vuosina lisää ammatillisen koulutuksen paikkoja

työttömyys on kuitenkin kasvanut tänä syksynä voimakkaasti ja ennusteiden mukaan ensi vuosi on vielä vaikeampi

mutta tällä hetkellä meidän olisi tärkeää tehdä euroopassa ja olla mukana tekemässä euroopassa niitä päätöksiä joilla voitaisiin nopeassa tahdissa korjata sitä vääristymää joka eri syistä on syntynyt ja tarkoittanut sitä että hiilen hinta on alhaalla

totta kai sitten tämän ihmismäärän palveleminen antaa uusia mahdollisuuksia yritystoiminnalle ja totta kai sitten myös tälle alueelle on ehkä etua siitä että tämä puisto on nyt jo suosittu ulkomaisten matkailijoiden keskuudessa joten se tuo ikään kuin matkailueuroja sitten koko suomen kansantalouteen

oma näkemykseni on että tästä epätasapainosta resurssien ja puolustuskyvyn välillä ei tulla selviämään ilman että uudelleen arvioimme nykyistä yleistä asevelvollisuusjärjestelmäämme

se epäilys jota selvitysmiehet eivät mielestäni pitäneet mitenkään toteen näytettynä mutta kuitenkin vakavana siinä mielessä että kansalaisilla on herännyt epäilyksiä riippumattomuudesta on saattanut syntyä sen takia että kehittäjäviranomainen ja sitten tämä ympäristönsuojelun tasoa valvova viranomainen ovat samassa viranomaisessa ja epäilys on syntynyt siitä että kun he ikään kuin seurustelevat paljon tämän yrityksen kanssa joka on myös tärkeä kainuun elinkeinoelämän kannalta niin onko tämä ikään kuin suhde sitten aiheuttanut sen että järeämpiä keinoja ei ole käytetty

arvoisa puhemies

hallitus on elvyttänyt julkisilla investoinneilla helpottamalla rakennusalan tilannetta ja satsaamalla myös tässä salissa kiisteltyyn veroelvytykseen jonka vaikutuksista varmasti olemme eri mieltä mutta josta voi todeta sen että yksityinen kulutus on kuitenkin pysynyt kohtuullisen korkealla tasolla verrattuna siihen kuinka paljon taantuma on vaikuttanut vientiteollisuuteemme

länsimetro tampereen raitiovaunu ja pisara rata ovat koko suomen kannalta tarpeellisia ja hyödyllisiä investointeja

pääministeri stubb ja kansanedustaja oras tynkkynen ovat sitä hyvin tässä keskustelussa avanneet

olisin kysynyt puolustusministeriltä

nyt kun on lähdetty liikkeelle uusien kansallispuistojen selvittämisessä ja valmistelussa niin niin kuin tässä keskustelussa on tullut ilmi se on tosi hienoa että nämä uudet kansallispuistoehdotukset ovat lähteneet hyvin paljon paikallisten toimijoiden ehdotuksesta ja aika monissa ehdotuksissa oli sitten vaikka kysymys konnevedestä tai olvassuosta on haluttu suojella näitä arvokkaita alueita suomalaista luontoa mutta nähty myös se että kansallispuisto on tosi iso vetovoimatekijä paikalliselle matkailulle

kuten edustaja uotila totesi itse asiassa nämä ovat investointeja joihin koko eduskunta on jo sitoutunut ja nyt näitä investointeja vauhditetaan stubbin hallituksen ohjelmassa

se loisi sitä ennustettavaa vakaata toimintaympäristöä yrityksille ja teollisuudelle jotta ne tietäisivät mihin kannattaa investoida nyt ja seuraavan viidentoista vuoden aikana

itse olen sitä mieltä että on järkevää tosiasioiden tunnustamista että jäsenyytemme euroopan unionissa on mainittu toteavasti perustuslaissa ennen kuin sitten käsitellään niitä kysymyksiä

talouden käänteeseen tarvitsemme kuitenkin terveitä yrityksiä yrityksiä jotka pystyvät toimimaan kansainvälisillä markkinoilla

suomessa monet ovat kiinnittäneet huomiota saksan energiavallankumouksen hintaan

tämän lisäksi satsaamme aktiiviseen työvoimapolitiikkaan ja työtä vailla olevien ihmisten koulutukseen otetaan muutamia lisäkysymyksiä ja perustajalla jolla on halu esitä lisäkysymys ilmottautumaan panemalla nyt vei painiketien

tänään käytännössä käytämme ja millä tavalla käytännössä eduskunta käyttää valtaansa silloin kun asioista euroopan unionissa päätetään

itse olen todella iloinen siitä että monin paikoin sellaista ristiriitaa ikään kuin työpaikkojen paikallisten asukkaiden ja suojelun välillä ei tänä päivänä ole

mielestäni tämä sinänsä voi tietenkin olla se paikka jossa riitelemme tai keskustelemme siitä mitä mieltä olemme euroopan unionista tai mitä mieltä olemme siitä kannattaako suomen olla jäsen mutta en pidä tässä keskustelussa niistä sävyistä joissa väitetään että tässä ikään kuin vilunkipelillä oltaisiin uittamassa jotain uutta kysymystä meidän perustuslakiimme

en seisomaan koko hyvä edustaja urpilainen se kysymys

arvoisa puhemies

ehkä siitä kuitenkin toteaisin sen että tämän lain valmistelun yhteydessähän paikallisia metsästysseuroja kuultiin heidän näkemyksiään otettiin huomioon ja minulle ainakin välittyi asiantuntijakuulemisesta sellainen käsitys että paikallisesti myös tämän lain valmistelutapaa arvostettiin siinä että alueen toimijoita kuunneltiin

ehkä tästä puheeni osuudesta toivoisin yhteenvetona että ihmiset muistaisivat sen haasteen että kunnianhimoinen ilmastopolitiikka ja kunnianhimoinen ympäristöpolitiikka tarkoittavat investointeja ja työpaikkoja

mutta mielelläni käyn sitä keskustelua kannattaako meidän olla jäseniä

sitten tässä lisätalousarviossa on jo debatissakin keskusteltu merkittävä päätös siitä että päästökauppatuloja ohjataan nyt ensimmäistä kertaa kehitysyhteistyöhön

minun mielestäni on myös hyvä tässä yhteydessä tunnustaa ne tosiasiat että jäsenyys euroopan unionissa vaikuttaa käytännössä suomalaisen yhteiskunnan päätöksentekoon valtavasti

arvoisa puhemies

siksi kyllä allekirjoitan sen mihin tulokseen sitten ympäristövaliokunta tuli eli että tämä huolellisesti valmisteltu lakiesitys tämän metsästyksen osalta hyväksyttäisiin siten kuin hallituksen esitys oli muotoiltu

tasavallan presidentti sauli niinistö valtiopäivien avajaispuheessaan puhui saksassa tapahtuvasta teollisesta vallankumouksesta joka siellä seuraa ydinvoimasta luopumisesta

maailmassahan on sovittu niin kutsutuista vuosituhattavoitteista vuosituhannen kehitystavoitteista joiden mukaan maailmassa on ollut tarkoitus vähentää köyhyyttä vähentää lapsikuolleisuutta parantaa miesten ja naisten välistä tasa arvoa parantaa ympäristön kannalta kestävää kehitystä

suuri osa lainsäädännöstämme on sellaista että suomen eduskunta yhdessä muiden jäsenvaltioiden kanssa on päättämässä eurooppalaisesta lainsäädännöstä joka sitten sitoo meitä kaikkia

kuten hyvin tiedämme lukemattomista keskusteluista niin joskus olemme näihin eurooppalaisiin lainsäädäntöhankkeisiin tyytyväisiä ja joskus vähemmän tyytyväisiä

arvoisa puhemies

kun uudistusta tehtiin niin huolet ja pelothan tästä ikään kuin viranomaisten nimenomaan ympäristöviranomaisten riippumattomuudesta olivat todella suuria

on erinomaista että me käymme tästä asiasta tässä salissa avoimen poliittisen keskustelun siitä mitä asioita eri ryhmät painottavat ja myös siitä miten kokonaisuudessaan kysymys vapaasta kaupasta nähdään eduskunnassa

jäsenyys euroopan unionissa sitoo meidän päätöksentekoamme tietenkin ennen kaikkea myös siinä millä tavalla hyvin voimakkaasti on määritelty euroopan unionin neljä vapautta ja tuomioistuimen oikeus tulkita näitä vapauksia

kyllä kannattaisi mutta meidän on hyvä muistaa että meidän on helpompi myydä ulkomaille sellaisia tuotteita ja tekniikoita joita olemme jo itse täällä käyttäneet

tietyllä tavallahan tämä selonteko ja myös sitten se että talvivaara on ainoa iso tapaus jossa nämä epäilyt riippumattomuudesta ovat heränneet toden teolla osoittavat mielestäni sen että läheskään kaikki pelot eivät ole toteutuneet mutta se myös mielestäni tarkoittaa sitä että tämä yksittäistapaus täytyy ottaa vakavasti ja siitä täytyy pystyä vetämään johtopäätöksiä että ei missään nimessä toteutuisi missään toisessa kohdassa tämä sama epäilys

eli käytännössä pääsy maailmanmarkkinoille uusiutuvalla energialla tarkoittaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa myös täällä suomessa

viime kädessä kuitenkin avoimuus on myös sitä että siinä vaiheessa kun tekstejä on olemassa niitä tekstejä voivat tarkastella arvioida ne tahot jotka ovat asiantuntijoita

eli kun puhumme kehitysyhteistyömäärärahoista niin puhumme myös asiasta johon suomi on muiden maiden mukana sitoutunut yk järjestelmässä puhumme lupauksesta jonka olemme antaneet itse asiassa jo hyvin kauan aikaa sitten

esimerkiksi autoverotuksen osalta meidän oli pakko laskea käytettyjen tuontiautojen verotusta koska saimme sellaisen päätöksen tuomioistuimessa eli suoraan sovellettiin sitä

yrityksille näitä tekstejä ainakin sen perusteella mistä ulkoministeriön virkamiehiltä täällä olen saanut tiedon näytetään sen takia että yritykset pystyisivät arvioimaan miten tämä käytännössä vaikuttaa heidän toimintaansa

osahan tällaisista ikään kuin riippumattomuuden vaarantumisista saattaa olla sellaisia että ne eivät ole tulleet suuren yleisön tietoon

samalla tavalla olisi hyvä että niitä tekstejä voivat arvioida ne ihmiset jotka ovat ympäristöjuridiikan asiantuntijoita että kansalaisjärjestöt voivat arvioida niitä tekstejä että kuluttajansuojan tai työelämän oikeuksien asiantuntijat pystyvät arvioimaan niitä tekstejä

eli totta kai jäsenyys vaikuttaa suomalaiseen yhteiskunnalliseen todellisuuteen ja päätöksentekoon todella voimakkaasti ja nimenomaan tämä on mielestäni se syy minkä takia on myös rehellistä ja tosiasiat tunnustavaa mainita tämä asia perustuslaissa

eihän jäsenyys euroopan unionissa ole millään lailla samanlainen asia kuin jäsenyys ykssa tai kansainvälisessä painiliitossa jotka esimerkkeinä täällä perussuomalaisten taholta on mainittu muista kansainvälisistä järjestöistä joihin kuulumme

keskustelussa myös pohdittiin sitä saadaanko suomen kehitysyhteistyömäärärahoilla jotakin aikaiseksi

itse uskon että saadaan

jos ajatellaan esimerkiksi yhtä hyvin tärkeää vuosituhattavoitetta peruskoulutusta kaikille lapsille niin suomen pitkäaikaisista yhteistyökumppaneista vietnam tulee saavuttamaan tuon tavoitteen tansania ja nepal hyvinkin todennäköisesti saattavat saavuttaa tuon tavoitteen sambia saavuttaa tuon tavoitteen kenia saavuttaa tuon tavoitteen etiopia saavuttaa tuon tavoitteen ja mosambik ei näytä saavuttavan tuota tavoitetta

usein nuoret naiset saavat vain pätkätöitä

itse pidän vallankäytössä yhtenä tärkeimpänä kysymyksenä sitä että on aina joku taho jolle vallankäyttäjä on vastuussa että on olemassa joku taho joka seuraa kyseenalaistaa kritisoi tai joskus jopa kiittää vallankäyttöä

arvoisa puhemies

jos haluamme todella tasa arvoa työelämään niin kuin edustaja kalmari puhui siitä että vanhemmuuden kustannukset tulee jakaa ja että naisia ei enää saisi syrjiä työmarkkinoilla niin tähän tavoitteeseen me pääsemme silloin kun perhevapaat jakautuvat nykyistä tasaisemmin isän ja äidin kesken

arvoisa puhemies

keskustelussa on melko kattavasti tullut esille se että ilmastonmuutoksen torjunta on suomelle myös mahdollisuus suomalaisen työn ja yrittämisen näkökulmasta

talouspolitiikassa on todellakin kysymys vaihtoehdoista ja yhä minua hämmästyttää se minkä takia perussuomalaisten mielestä yritykset kestävät todella hyvin lisäkustannuksia silloin jos ne lisäkustannukset asetetaan kuten pääministeri totesi ihmisten työllistämiselle

eli suomenkin rahoilla on mahdollistettu se että on useita hyvin köyhiä maita joiden yhteiskunta muuttuu kokonaan toisenlaiseksi kun ollaan tilanteessa jossa kaikki lapset saavat peruskoulutuksen

energiatehokkuus ja uusiutuva energia ovat myös alueita joilla on asetettu kunnianhimoisia ympäristöpoliittisia tavoitteita

se parantaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja avaa meille hyvissä olosuhteissa myös valtavan vientimarkkinan sille teollisuudelle jota meillä on nimenomaan uusiutuvassa energiassa ja energiatehokkaassa teknologiassa

tämä on minulle se perustelu minkä takia pidän parlamentarismin vahvistumista hyvänä asiana koska se lisää vallankäytön valvontaa vallankäytön kontrollia

vaikka varmasti meidän kannattaa koko ajan vahdata sitä että meidän kehitysyhteistyömäärärahoillamme saadaan asioita aikaiseksi niin voimme myös selvästi osoittaa tuloksia että näissä köyhissä maissa lasten todellisuutta on muutettu paremmaksi osittain meidänkin panostuksellamme

kaikkialla maailmassa siellä missä isille erityisesti on korvamerkitty yhteiskunnan tukea lasten hoitamiseen isät ovat myös ryhtyneet lapsia enemmän hoitamaan kotona ja tämä on edellytys sille että naisten ja miesten palkat olisivat lähempänä toisiaan

onko hallituksessa havaittu kunnianhimoisten ympäristöpoliittisten tavoitteiden yhteys uuden työn ja uusien yritysten syntymiseen

siihen voidaan laittaa yrityksille miljardin taakka kannettavaksi

mutta perussuomalaisten mielestä yritykset eivät kestä mitään lisäkustannuksia jos lisäkustannuksissa on kysymys ympäristön ja ihmisten terveyden suojelusta eli rikkidirektiivistä yrityksille ei saisi koitua mitään kustannuksia

olisin myös halunnut varmistaa että ei kai tämä hallituksen linjaus siitä että teollisuudelle ei enää aseteta uutta taakkaa suinkaan koske sitä etteikö kuitenkin voisi asettaa sellaisia uusia tarpeellisia ympäristöpoliittisia ja ilmastopoliittisia tavoitteita jotka hyödyttävät suomalaista elinkeinoelämää kun syntyy uutta työtä

kun hallitus kansainvälisillä foorumeilla tekee ulkopolitiikassa ratkaisuja tai vaikkapa näissä eurooppalaisissa lainsäädäntöhankkeissa ministerit käyvät neuvotteluja niin kaikki ministerit ja myös pääministeri ulkopolitiikan kysymyksissä joutuvat selvittämään ja perustelemaan otetut kannat ja saavutetut tulokset eduskunnan valiokunnille jolloin eduskunnan valiokunnissa kansanedustajat voivat kritisoida kyseenalaistaa ja kiittää sitä minkälaisia päätöksiä tehdään

meidän kuitenkin täytyy suoriutua ehkä nykyistä vielä paremmin siitä että meidän oma kotimarkkinamme uusiutuvan energian osalta olisi toimiva ja että meille itsellemme syntyisi näitä hankkeita jotka sitten auttavat myös yritysten vientiponnisteluissa ja tässä nimenomaan syöttötariffijärjestelmän käyttöönotto on se josta saamme lisäpontta ponnisteluillemme

itse ainakin uskon ja itselleni tärkein peruste tällaisten uudistusten tekemiseen on se että suomalaisille lapsille on tosi paljon hyötyä siitä jos myös isät heitä hoitavat

arvoisa puhemies

lopuksi kommenttina vain se että itseäni hieman hämmästytti se että työ ja elinkeinoministeriöstä ei ole tehty esitystä tähän lisätalousarvioon nuorisotakuun toteuttamisen parantamiseksi

tämä valinta on mielestäni hyvin erikoinen senkin takia kun on selvää että vaikka rikkidirektiivi on suomalaisille yrityksille myös kustannus niin tosiasiassa se on myös markkinoiden lähde useille suomalaisille innovatiivisille yrityksille

arvoisa puhemies

ensin edustaja niikolle

nuorisotakuun oli tarkoitus tulla voimaan tämän vuoden alusta ja me olemme kaikki nähneet niitä lukuja missä tilanteessa tällä hetkellä ollaan

arvoisa puhemies

filatoville kommenttina että ensi vuoden talousarviossa on erillinen määräraha nimenomaan energiatehokkaan korjausrakentamisen koulutukseen koska sitä osaamista tällä hetkellä tarvitaan lisää ja nyt sitä työvoimapoliittisen koulutuksen muodossa tehdään

edustaja sasin rämäpäisyyttä ei kyllä voi kuin ihmetellä

takuun toteutuminen on ollut kuukausi kuukaudelta tänä vuonna yhä kauempana ja minusta tuntuu hieman erikoiselta tässä akuutissa tilanteessa jota talouden arvioitua huonompi kehitys on selvästi pahentanut miksi tässä yhteydessä ei haettu lisäpanostusta lisätalousarvioon

jos ajatellaan tämänkin keskustelun käytettyjä puheenvuoroja nimenomaan kotimaisen työllisyyden ja työpaikkojen syntymisen kannalta niin hyvin laajasti itse asiassa on todettu että meidän suurimmat mahdollisuutemme ovat edelläkävijäteknologiassa uusiutuvassa energiassa ja energiatehokkuudessa

sitä täällä ihmetellään aika laajasti

kuten tässä keskustelussa on tullut esiin niin silloin kun presidentti käyttää ulkopoliittista valtaansa niin itse asiassa kansanedustajilla ei vastaavia mahdollisuuksia ole

salolainen kuitenkin vastaa ja pyrkii rauhoittelemaan että juuri tässä tilanteessa meidän ei tulisi ryhtyä tähän nato intoiluun vaan että hän vain halusi muistuttaa tästä pitkäaikaisesta kannasta

nämä ovat aloja jotka kasvavat maailmanmarkkinoilla kaikkein nopeimmin joten jos pääsemme markkinoille juuri näillä aloilla se synnyttää suomalaista työtä ei vaan niissä toimissa joita toteutamme kotimaassa vaan myös viennissä

ryntää vetämään maton jalkojen alta oman ryhmänsä ryhmäpuhujalta viemään tätä keskustelua vielä aivan toisiin sfääreihin

mutta kyllähän me tunnemme edustaja sasin että tämä on hänelle ehkä melko tyypillistä

olen eri mieltä ministeri pekkarisen kanssa siitä ovatko tehdyt päätökset energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian kohdalta maksimaaliset

eivät ole maksimaaliset

kysymys on itselleni ainakin samasta asiasta minkä takia me kansanedustajat joudumme kerran neljässä vuodessa käymään vaalit perustelemaan miksi olemme päätyneet niihin ratkaisuihin joihin olemme päätöksenteossa päätyneet

selityksenkin varmaan kuulimme ed

vallankäytön eri tasoilla tämä pakko perustella tulla alttiiksi kritiikille on ensiarvoisen tärkeää

tässä salissa näytetään olevan aika yksimielisiä siitä että niin monet maailmantalouden euroopan talouden ja myös kotimaamme talouden tunnusluvut ovat heikentyneet sitten viime kevään ja kesän että on aika todennäköistä että talouspolitiikkamme koko kuva ei ole vielä niissä toimissa joita on tehty vaan lisää tarvitaan

voi tietenkin olla että näissä kysymyksissä nämä aloitteet eivät suoraan sellaisenaan tipu valu lainsäädäntöön mutta on mielestäni hyvä asia että kansalaisille tulee lisää vaikutuskanavia ja sekin on yksi tapa jolla me kansanedustajat sitten joudumme vastaamaan niihin kysymyksiin ja niihin ehdotuksiin joita ihmisten piiristä nousee

valtiovarainministeri urpilainen totesi että lisätoimenpiteiden ajoitus on hyvin tärkeää suhdannesyistä

arvoisa puhemies

mielestäni myös lisätoimenpiteiden luonne on hyvin tärkeä asia

jos onnistumme tekemään eläkejärjestelmään sellaiset muutokset jotka uskottavasti pidentävät suomalaisten työuria niin silloin sekä lisäämme pitkän aikavälin kestävyyttä että vähennämme leikkaustarvetta emmekä myöskään toimi suhdannetta vastaan

tässä ei ole onnistuttu

mutta valtiovalta on toiminut parhaansa mukaan edistääkseen tuota tavoitetta sekä elvyttävällä talouspolitiikalla tässä taloustilanteessa että turvaamalla julkisen sektorin toiminnan

sitten tietenkin kukin oman näkemyksensä mukaan joko kannattaa tai sitten ei kannata näitä ehdotuksia mutta uskon että tämä lisää keskustelua suomalaisessa yhteiskunnassa ja sitä kautta vahvistaa meidän demokratiaam

toisaalta julkisella sektorilla kokonaisuudessaan työllisten määrä on kasvanut koska nimenomaan kunnissa ihmisiä on palkattu lisää

arvoisa puhemies

näyttää selvästi siltä että nämä hankkeet ovat kerta kaikkiaan epäonnistuneet

meidän kannattaisi nyt laittaa tämä ydinvoimapolitiikka poikki ja ottaa se suunta joka maailmalla on menestynyt jossa on syntynyt uusia työpaikkoja jossa on syntynyt kasvua ja jossa suomenkin teollisuudella olisi mahdollisuuksia paljon enempään ja paljon parempaan kuin mihin olemme tähän asti pystyneet

arvoisa puhemies

jo useat arviot toteavat että itse asiassa talouden kasvu on pysähtynyt työttömyyden laskeminen taas on hidastunut eli meillä pitäisi olla tästä eteenpäin melko selvät linjat ja näkymä jos haluamme huolehtia työllisyydestämme

aiempina vuosina takaisinmaksuaikaa oli viisi jopa seitsemän vuotta ja vakuuksia annettiin lähes koko ostosummalle

maailmalla kasvaneet ovat uusiutuva energia ja energiatehokkuus

raamisopimus on varmasti olennaisin asia josta tässä yhteydessä olisi hyvä jos perussuomalaisetkin hallitusta kiittäisivät

ei laiteta vähiä suomalaisia pääomia ydinvoimahankkeisiin

riittääkö euroopassa nyt pääomia tarvittaviin investointeihin kestävään talouteen

arvoisa puhemies

meidän järjestelmämme tällä hetkellä ei ole paras mahdollinen pienten lasten ja perheiden valinnanvapauden kannalta vaan sekä päivähoidossa että kotihoidon tuessa on kehitettävää

kuten tässä keskustelussa on tullut ilmi tämä vuosituhannen kehitystavoitteet asialista on ollut hyvin tehokas ja vaikutusvaltainen

pidän kansalaisaloitetta hyvänä asiana vaikka ymmärrän myös hyvin että aloitteista kaikki saattavat olla sellaisia että en itse niitä kannata

arvoisa puhemies

kansainvälisen sitovan ilmastosopimuksen syntyminen on varmasti nyt yhdysvaltain presidentinvaalien tuloksen jälkeen lähempänä kuin koskaan ja sitova ilmastosopimus tulee totta kai tarkoittamaan sitä että euroopan unionin piirissä siirrytään tiukempaan päästövähennystavoitteeseen

mielestäni tästä keskustelusta on tullut kaksi viestiä ylitse muiden jotka hallitus toivottavasti ja varmasti ottaa huomioon kehysriihessä

mielestäni on järkevää tästä kansalaisaloitekeskustelusta ehkä erottaa se mitkä nyt sitten ovat niitä todennäköisimpiä aloitteiden aiheita

emme tule saavuttamaan kaikkia niitä tavoitteita

toinen on se että vanhemmilla pitää olla paremmat mahdollisuudet tehdä osa aikaista työtä ja pitää lapsi osa aikaisesti hoidossa

olen tässä yhteiskunnassa monissa asioissa itse omine mielipiteineni vähemmistössä ja tiedän hyvin miltä se tuntuu että omat mielipiteet eivät välttämättä ole valtavirtaa

sitova sopimus tulee tarkoittamaan myös teknologian siirto ja rahoitusmekanismeja rikkaiden teollisuusmaiden ja kehitysmaiden välillä

toinen erittäin selkeä viesti joka tuli mielestäni erityisesti hallituspuolueiden puheenvuoroissa oli se että me tarvitsemme suomessa sellaisia päätöksiä jotka lisäävät isien osuutta pienten lasten hoidossa ja tähänkin onneksi pystytään vaikuttamaan poliittisilla päätöksillä

mutta pidän sitä hyvänä mekanismina ja toimintatapana että näistäkin kysymyksistä vaikkapa pakkoruotsin poistamisesta ihmiset voivat tehdä aloitteen ja eduskunta joutuu siihen vastaamaan ja perustelemaan miksi me ainakin tähän mennessä tässä eduskunnassa niin kuin edellisessä ja sitä edellisessä esimerkiksi olemme tulleet siihen tulokseen että haluamme että kaikki suomen koululaiset opiskelevat sekä suomea että ruotsia

kymmeniätuhansia lapsia päivässä vähemmän kuolee maailmassa kuin silloin kun näistä tavoitteista sovittiin ja se on aika iso asia

olen sitä mieltä että tämä strategia tarjoaa hyvän alun suomen toimenpiteille ja varmasti joudumme sitä päivittämään kun kansainväliset neuvottelut etenevät

peruskoulua käyvien lasten osuus on kasvanut kaikkialla maailmassa ja tytöt ja pojat ovat aikaisempaa tasa arvoisempia mitä tulee peruskoulun aloittamiseen ja peruskoulun käymiseen

teijon kansallispuisto on yksi niistä kansallispuistoista joista paikalliset toimijat ja aktiiviset kansalaiset tekivät ehdotuksia siinä vaiheessa kun ympäristöministeriö muutamia vuosia sitten lähti tällaisia ideoita eri puolilta suomea keräämään

valiokunnan puheenjohtaja timo soini pohdiskeli sitä että tutkijat ovat erimielisiä siitä mikä itse asiassa on relevantti köyhyysmittari ja näitä keskusteluja totta kai kannattaa käydä kansainvälisessä yhteisössä tehdä arvioita siitä mihin kohtaan tuo mittari tässä kohtaa asettuisi mutta riippumatta näistä pohdinnoista on selvää että köyhyys on vähentynyt

selvästi tämä tapa valmistella asioita kerätä ideoita ja aloitteita eri puolilta suomea on ollut hyvä ja hedelmällinen tapa koska näillä kahdella kansallispuistolla jotka on tällä metodilla viety eteenpäin on ollut myös täällä eduskunnassa hyvin laaja kannatus